tai yleissopimukseen samassa käsittelyssä sisäänoton päätyyn hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotus eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä lakia aloitteeseen sisältyvän minä möhläsin oikein pahasti

minä laitoin ed

niin kauan kuin nämä tarkastukset ne harvat jotka tehdään tehdään sillä lailla että johtajalle ilmoitetaan että tulemme kolmen kuukauden kuluttua varttia vaille kolme sinne tarkastamaan niin silloin on kaikki hyvin

minulle tulee joka päivä voi sanoa sähköpostia avunhuutoja hoitajilta jotka kertovat totuuden siitä millaista on kun on alimiehitystä kun ei ole ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa

meillä on näitä isoja yrityksiä esimerkiksi esperi care jotka nyt tekevät vanhustenhoitoa aivan bisneksenä

alussa kaikki on ihan loistavasti ja sen jälkeen

sen jälkeen kun tiedetään että näitä tarkastuksia ei tehdä tämä koko homma laskee kuin lehmän häntä ja kyse on elävistä ihmisistä

eikö tämmöistä nyt voisi tehdä että edes joku menisi sinne katsomaan mitä se arki on tänä päivänä vanhusten hoitokodeissa

arvoisa puhemies

minusta tämä ei ole ollenkaan hyvä asia varsinkaan tänä päivänä kun me kaikki puhumme kauhistuneina nuorten pahoinvoinnista ja siitä kuinka lapsuus on lyhyt ja kuinka lapsi pannaan hyvin paljon pärjäämään liian nuorena liian yksin

minusta tämä on yksinkertaisesti epätoivoista tekopyhää äänien kalastusta saadaan enemmän ääniä

lapsen täytyy saada olla lapsi ja lapsuuden täytyisi olla turvallinen ilman tällaista vastuuta toki hän pujottaa kirkon täytyy pystyä hoitamaan lapsen kännää jos hän

jos kirkko tuntee vastuuta lapsuudesta ja lapsista niin ei tämä äänioikeus todellakaan ole nyt se jolla kirkko sen osoittaa

arvoisa puhemies

talvi tulee ja luvassa on kovat pakkaset

mitä hallitus aikoo tehdä jotta oikeus asumiseen toteutuu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sain tänään viestin mikkelistä

se voisi olla ihan yhtä hyvin sipoosta se voisi olla torniosta tai joensuusta tai turusta mistä vaan suomesta

arvoisa puhemies

kyllä tässä tehdään semmoista lakia jossa käveltiin tosi rankasti pienituloisten naisten yli

jatkosijoituspaikoista ei ole mitään tietoa

kyllä tässä haluttiin pelastaa nimenomaan metallimiehet ja isotuloiset teollisuustyötä tekevät miehet

kotihoito ei voi näitä potilaita ottaa hoitaakseen potilaiden huonokuntoisuuden vuoksi

omaiset ja hoitajat ovat kauhuissaan

haluan nyt kysyä ministeriltä

eikö tällainen vanhusten heitteillejättö ole ihmisoikeusrikos

kyllä tämä se oli haluan ihan kysyä miten voi ajatella että ihminen joka makaa monta vuotta pitkäaikaislaitoksessa naps vaan kuntoutetaan kotiin

arvoisa puhemies

vanhukset tungetaan ties minne ahtaasti ennestään jo liian täysiin hoivapaikkoihin tai sitten pitkien matkojen päähän omaisistaan tai jopa takaisin kotiin josta hän oli päässyt hoivakotiin

jossa nousi isona tällainen ongelma että kun ne etuisuudet jotka lain mukaan heille kuuluvat ja samalla jotka kuuluvat vanhuksille ja omaishoitajille ja vammaisille ja vähävaraisille ovat niin hirvittävän viidakon takana ja luukkujen takana että niitä ei kerta kaikkiaan välttämättä löydä eikä saa

hoitajia on aivan liian vähän

kuitenkin nimenomaan omaishoitajat saavat tämän säästön aikaan ja he ovat usein jo itsekin huonokuntoisia ja ikääntyneitä

tämän jälkeen kuntoutus kuuluu kuntien vastuulle mutta julkinen terveydenhuolto ei ole pystynyt tyydyttävällä tavalla tähän vastaamaan ja se tarkoittaa sitä että monen elämässä tämä elintärkeä kuntoutus vähenee tai loppuu kokonaan

miksi näin ei tehdä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän neljän vuoden aikana jonka nyt olen ollut tässä talossa ja näissä tilaisuuksissa ollut tämä on noussut esille joka kerta

me tiedämme kaikki että kotihoidon resurssit eivät tähän riitä

minkä takia ei kuunnella näitä ihmisiä jotka kertovat että se tieto ei vaan kohtaa

kuulin juuri erään helsinkiläisen kotihoitajan sanovan että tämä on temppuhoitoa mitä nykyään joudutaan tekemään

minkä takia ei todella kuunnella sitä ruohonjuuritasoa

meillä on paljon tämän ikäisiä vammaisia ja lisää tulee

vaikka meillä on laatusuosituksia ja mitoituksia hoitajien määrästä vanhustenhoidossa niin oikeassa elämässä ne eivät toteudu

arvoisa puhemies

mitä hallitus aikoo tehdä että hoitajien määrä ja näin vanhustenhoito saadaan ihmisyyden tasolle

onko hallitus tietoinen että suomessa on satoja huonokuntoisia vanhuksia yleensä dementoituneita jotka asuvat yksin kotonaan yksin ja kotinsa vankina sillä heidän ulko ovensa on takalukossa

vanhuspalveluissa on käytäntö että ikääntyneet aviopuolisot eivät pääse välttämättä pitkäaikaisessa laitoshoidossa samaan hoitoyksikköön

koska hoitajista on huutava pula vanhuksen luona käy ehkä kaksi kertaa vuorokaudessa kiireinen kotihoitaja joka minimiajassa auttaa vaippojen pesujen pukeutumisen ja lääkkeiden kanssa

muun ajan vuorokaudesta vanhus on yksin

perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan iän tai terveydentilan perusteella mutta näin tapahtuu kun vanhus joka haluaa samaan hoitopaikkaan aviopuolisonsa kanssa ei sinne pääse

lähtiessään kotihoitaja irrottaa propun seinästä ja lukitsee ulko oven

näin hän ei aiheuta tulipaloja eikä eksy minnekään kun ei saa ulko oveansa auki

julkisuuteen on noussut näitä tapauksia ja kuinka ollakaan nämä julkkisvanhukset ovat onnekseen päässeet samaan hoivakotiin elikkä tämä ei käytännössä ole suinkaan mahdotonta

rikotaanko tässä lakia

saako ihmistä pitää lukkojen takana

onko tämä moraalisesti oikein ja ihmistä kunnioittavaa en viitsi edes kysyä

kuinka tämä vanhusten perusoikeus aiotaan turvata

sosiaali ja terveysalan tehtäviin ollaan vahvasti lisäämässä lyhyttä avustajakoulutusta nimikkeillä hoiva avustaja lähiavustaja hoitaja avustaja ja niin edelleen

hoiva avustajatutkinnon esiin nostamisessa on kyse yhteiskunnallisista arvoista ja päätöksenteosta jossa ei arvosteta ihmisten hyvää hoitoa potilasturvallisuutta eikä koulutettua ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa

kysynkin ministeriltä

onko hallitusohjelman mukaista generoida sosiaali ja terveysalalle koulutusrakenteeseen uusi taso olemassa olevien ammatillisten toisen asteen ja amk tutkintojen lisäksi

kristillisdemokraattien mielestä suomen ainoan metropolin eli helsingin seudun alueellisten rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä

metropoli on toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisuus joka rakentuu helsingin espoon vantaan ja kauniaisten sekä lähiseudun kuntien ympärille

nyt olisi syytä pitää pää kylmänä ja ajatella että ratkaisut vaikuttavat sekä tämän päivän kansalaisiin että tulevaisuudessa lapsiimme ja lapsenlapsiimme

yhteiskuntarakenne ja laajenevan alueen liikennejärjestelyt olisi helpompi päättää yhden yhtenäisen kaupungin luottamuselimessä

rajat kuntien välillä eivät ole vain viivoja kartalla vaan usein hankaliakin rajapintoja maankäytön kaupunkisuunnittelun ja muun kehittämisen kentässä

asiantuntijuuden vahvistaminen tasavertainen taloudellinen asema kuntalaisena ja palveluiden käyttäjänä koko alueella ovat myös merkittäviä yhden onnistuneen kokonaisuuden tuloksia

muutosvastarinta voi olla vaikea voitettava sillä entisestä luopuminen tuottaa epävarmuutta ellei uuden paremmuuteen ole vahvaa luottamusta

demokratiaa ei vahvista asukkaiden etääntyminen päättäjistä

metropolialue paisuu kuin pullataikina ja kyse onkin tavallaan siitä pitääkö enemmän pitkosta vai pikkupullista

ne jotka arvostavat tiiviin asumisen ja joustavien työmatkojen helppoutta ja ympäristöystävällisyyttä kokevat että omakotiasujat ovat poimimassa rusinat pullista

miten voitaisiin tarjota molempia sortteja tai vaikka useampaakin

arvoisa puhemies

rakenteiden tulee palvella tuottavuutta ja tehokkuutta ja niiden ihmistä ja yrityksiä

meidän täytyy pitää mielessä että metropoli ei kilpaile muun suomen kanssa vaan muiden metropolialueiden kuten esimerkiksi pietarin ja tukholman kanssa

tavoitteeksi on otettava taloudellisen tuottavuuden lisäksi vahvasti ihmisen tarpeet elämänlaatu turvallisuus hyvinvointi kestävä kehitys dynaamisuus ja joustavuus

työikäisiä perheitä vanhuksia ja maahanmuuttajia

pienasuntojen tuotantoon on panostettava

metropoli sanana henkii suuruutta mutta se ei saisi merkitä yksinäisten huostaanotettujen mielenterveysongelmaisten uupuneiden koulupudokkaiden kotoutumatta jääneiden maahanmuuttajien tai muulla tavalla syrjäytyneiden suurta määrää

metropolialueella on nyt lisääntyvässä määrin asunnottomia yksinäisiä vanhuksia huostaanotettuja teinejä ja uupuneita perheitä

palveluita ei pidä keskittää suuriin yksikköihin pitkien välimatkojen päähän

laboratoriopalvelut perusterveyspalvelut ja hammashoito on taattava jokaiselle metropolialueella asuvalle vauvasta vaariin kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisen matkan päässä

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattien mielestä ehdotettu metropolivaltuusto voisi olla toimiva ratkaisu

ongelmaton ei ole tämäkään himmeli

kaipaamme enemmän kansainvälisiä vertailuja ja taloudellisia laskelmia eduista ja haitoista sekä miljoonakaupungista että

tuskinpa keskustalainen kuntaministeri hannes manninen osasi arvata millaisen pullon hengen hän päästi vapaaksi ryhtyessään ohi silloisen hallituksen ohjelman ajamaan kunta ja palvelurakenneuudistusta

tästä kertoo muun muassa se että kuntajohtajiksi ei ole enää korkeatasoisia hakijoita

vakavimmat esimerkit ongelmista löytyvät virtain kaupungista jossa pitkäaikainen ja arvostettu kaupunginjohtaja tapani leppänen irtisanoutui tehtävästään moittien maan hallitusta täysin epäonnistuneesta kuntapolitiikasta

samanlaista ahdistusta ilmenee monissa muissakin kunnissa

selonteossa korostetaan rakenteita ja on unohdettu ihmiset erityisesti vanhukset joiden hoito kriisiytyy yhä pahemmin monissa kunnissa